pitää tukea ihmisten osaamista ja luovuutta vahvistaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä lisätä ostovoimaa ja kotimaista kysyntää purkaa yritystoiminnan esteitä ja edistää työllisyyttä

tämä sinällään on hyvä mutta se ei poista sitä tosiasiaa että omaishoitajat ovat täysin lainsuojattomia eikä heillä ole minkäänlaista oikeusturvaa

kyse on siis tässä tilanteessa tutkimukseen ja tarkkailuun lähetettävän lähetteestä ja sen jälkeen potilas saa tarpeen mukaisen hoidon itselleen

päätöksenteon pitää olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä

vastaavasti kukin kunta voi itse määrittää millä perusteella ja kriteereillä he tekevät omaishoitosopimuksia

tällä hetkellä on kuntia jotka eivät tee enää kesän jälkeen uusia omaishoitosopimuksia vaikka heidän kuntansa määrittämät kriteerit näin ilmaisisivat

siksi on tärkeää että rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteitä valmistellaan ja toteutetaan aiemmin sovitulla tavalla

erityisesti painotan sote uudistuksen onnistumista

jokaisen lääkärin etiikkaan kuuluu kun hänellä ammatillisesti on pätevyys nähdä että henkilö tai potilas tarvitsee lähetteen tarkkailuun niin hän myös sen haluaa tehdä

meidän on saatava sosiaali ja terveydenhuollon rakenteet kuntoon niin että voimme aidosti parantaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saatavuutta

meillä on myös kuntia jotka irtisanovat yksipuolisesti sopimuksia heikentävät omaishoitoperheiden tilanteita ja sitä kautta hakevat kunnalle säästöjä

näin voimme kaventaa terveys ja hyvinvointieroja

siltä osin tämä selkeyttää nykyiseltään monella tapaa sitä tahtotilannetta joka terveydenhuollossa tällä hetkellä on

se ei tarkoita samaa kuin niin sanottu valinnanvapaus joka voi jättää ihmiset tekemään vaikeita omaa terveyttään koskevia päätöksiä yksin ja jopa omilla rahoillaan

lapsiperheissä pienituloisuus on oikeastaan kaikkein ikävintä koska sillä voi olla suuri merkitys sille mitä lapsi voi harrastaa ja voiko hän aina osallistua leikkeihin ja vapaa aikaan kavereiden kanssa

asiakaslähtöisyys tarkoittaa palveluiden tarjoamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti

tavoitteena oli että suomeen saadaan yhtenäiset kriteerit omaishoidon määrittämiseen mikä estäisi omaishoitajien pompottelun ja sekavat tilanteet eri kunnissa

jo tässä vaiheessa lapsella tai nuorella voi alkaa syrjäytymisen kehitys kun ei voi osallistua kuten kaverit

lakiin esitetään myös muutosta jossa tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle on varattava mahdollisuus saada sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio hoidon tarpeesta ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös ja sairaalan tulisi huolehtia siitä että potilaan tahto toteutetaan

talouden kestävyyden näkökulmasta on myös tärkeää ja välttämätöntä että vahvistetaan ennalta ehkäiseviä palveluja kaikissa sosiaali ja terveydenhuollon toimissa ja edistetään terveyttä kaikessa politiikassa

näissä tilanteissa nuori voi sanoa ettei jalkapallo tai salibandy kiinnosta vaikka todellisuudessa taustalla onkin se ettei vanhemmilla ole varaa rahoittaa sitä

kysyisin ministeri rehulalta kun hän on hyvin tietoinen omaishoitajien tilanteesta ja paneutunut siihen

taloudellinen asema alkaa yhä enemmän vaikuttaa myös siihen millaiset oppimisen edellytykset lapsella on ja millaisen pohjan hän saa myös myöhempää elämäänsä varten

arvoisa puhemies

jatkatteko te edeltäjänne ministeri huovisen käynnistämää omaishoitolain valmistelua ja tuleeko hallitus vahvistamaan omaishoitoperheiden oikeusturvaa siten etteivät kunnat jatkossa pysty yksipuolisesti heikentämään omaishoitajien elämäntilanteita

kehysriihessä sovitun kasvu ja työllisyyspaketin lisäksi hallitusohjelma tukee kasvua ja työllisyyttä nyt monin eri toimin joiden kokonaisuus vipuvaikuttimineen on miljardiluokkaa

suurin potentiaali uusien työpaikkojen synnylle ja talouskasvulle on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

siksi on hyvä että hallitus suuntaa niihin eri toimia esimerkiksi rahoituksen pullonkaulojen purkamiseksi ja kansainvälistymisen tukemiseksi

näillä edellä kuvatuilla muutoksilla selkeytettäisiin rikosoikeus ja vahingonkorvausvastuuta niissä käytännön tilanteissa joissa muu kuin virkasuhteessa oleva lääkäri käyttää lain nojalla julkista valtaa

energiapolitiikan osalta on tärkeää että rakennamme vähähiilistä yhteiskuntaa kansallisen energia ja ilmastostrategian ja tällä hallituskaudella hyväksyttävän ilmastolain avulla

ulkopuolisen lääkärin arvio vahvistaisi potilaan oikeuksia tahdosta riippumattoman hoidon jatkamista koskevassa päätöksenteossa

ihmiset ovat kantaneet suurta huolta ministerinkin mainitsemista sairausvakuutuksen lääkemenojen karsinnoista

laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden huhtikuun alussa

painopisteenä on uusiutuva energia ja hajautettu energiatuotanto

lääkehoito on osa ihmisten kokonaisterveydenhoitoa ja nyt sitten kysyisin ministeri risikolta että koska on ehdottoman tärkeää että jokainen ihminen saa myös lääkehoidon oman hoitonsa tueksi riippumatta siitä mikä on hänen tulotasonsa ja että hänen ei tarvitse pelätä että nämä säästöt kohdistuvat hänen mahdollisuuteensa saada lääkehoitoa niin kysyn ministeriltä

selvitys on tärkeä jotta kilpailukykymme ja ilmastotavoitteet voidaan paremmin sovittaa yhteen ja lisäksi sitoutua pitkäjänteiseen tulevaisuusorientoituneeseen energiapolitiikkaan

arvoisa puhemies

mitä paremmat tavalliseen arkeen keskittyvät palvelut voimme antaa perheelle sitä enemmän me voimme vahvistaa lapsen kehitystä

siksi esimerkiksi tuleva sosiaalihuoltolain uudistus tulee olemaan merkittävä koska sillä palautetaan kotipalvelu myös lapsiperheiden ulottuville ilman lastensuojelun asiakkuutta

arvoisa herra puhemies

aivan olennaista on lapsen laadukas varhaiskasvatus

miten nämä suuret haasteet sairausvakuutuksen lääkemenojen karsinnoista tullaan toteuttamaan

kävin voisiko sanoa hyvinkin yksityiskohtaisesti läpi sosialidemokraattisen ryhmän ajatuksia tästä palvelusetelimallista ja järjestelmästä minkä takia muutamiin asioihin vielä tässä yhteydessä palaan voisiko sanoa näin kertauksen muodossa mutta tuon kuitenkin näitä näkemyksiä uudestaan

nyt kun meillä valitettavasti on kuntia joissa virkasuhteista lääkäriä ei aina ole saatavilla ovat tilanteet muodostuneet ongelmallisiksi eivätkä vähiten potilaiden näkökulmasta ajatellen

yhtiö toimisi rakennuttajana kun kuntien huonokuntoisia kiinteistöjä etenkin homekouluja korjataan ja korvataan uudistusrakentamisella

omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajana tietenkin minulla on ollut suuri mahdollisuus ja kunnia seurata siellä paikallisyhdistyksissä olevaa toimintaa ja sitten myös tätä valmennustyötä jota siellä tehdään erittäin ansiokkaasti nimenomaan raha automaattiyhdistyksen tuella

palvelusetelilainsäädäntö vaikuttaa koko sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmäämme niin sen rahoitusjärjestelmään palvelurakenteisiin palveluiden tarjontaan kuin myös kuntalaisten mahdollisuuteen saada tarvittavia palveluja

varhaiskasvatuksen pitää olla laadukasta turvallista ja monipuolista

hallitusohjelmaan on kirjattu tässä vaiheessa yhtiön perustamisen tarpeen ja edellytysten selvittäminen mutta uskon että selvityksestä tulemme vielä edistymään varsinaiseen toimintaan ja työpaikkoihin jotta koululaisten ja kouluhenkilökunnan työskentelyolot saadaan asialliseen kuntoon

nyt siis ollaan antamassa esitystä jolla saadaan tämä tila viimein lailliseksi ja annetaan kentälle mahdollisuudet tehdä mielenterveystyötä tässäkin suhteessa vaikuttavasti ja oikea aikaisesti

se turvaisi lapsille paremmat lähtökohdat koulunkäynnin aloittamiseen ja sillä olisi myös suuri merkitys äitien työllistymisen kannalta

se tuo myös kuntalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen heidän tuloistaan sekä siitä missä kunnassa he asuvat

esityksessä on useita yksittäisiä kohtia jotka selkeyttävät hoidon prosesseja ja antavat potilaalle enemmän vaikuttavuutta oman itsensä hoitamiseen

valitettavasti hallituksen esitys ei kuitenkaan korjaa sitä omaishoitoon liittyvää perimmäistä ongelmaa että omaishoitajat hoidettavat ja heidän perheensä ovat edelleen tämänkin lain jälkeen eriarvoisessa asemassa eri puolella suomea

tässä yhteydessä haluan vielä muistuttaa että meillä on valitettavasti myös suuri joukko sairaalakiinteistöjä päiväkoteja ja vanhusten palvelutaloja joissa on vastaavanlaisia homeongelmia kuin kouluissa

mielestämme lakiesityksen yksi suurimpia uhkia ja epäkohtia on nimenomaan se että tämä lainsäädäntö purkaa yhtenäisen säädellyn asiakasmaksujärjestelmän

arvoisa puhemies

tältä osin meidän on erityisen vahvasti kiinnitettävä huomiota näiden kaikkien homekiinteistöjen peruskorjaukseen ja vaadittava parempaa rakentamisen laatua ettei meille synny enää lisää uusia jo rakentamisesta alkaen sairaita homekiinteistöjä

aivan lopuksi yhtenä pienenä kysymyksenä nostaisin hallituksen esityksen vaikutusten arvioinnista esiin yhden kohdan

omaishoidon suurimpia ongelmia on ettei omaishoitajilla ole lain säätämää oikeusturvaa minkä takia heitä kohdellaan hyvin eri lailla eri puolilla suomea

tämän lisäksi asiakkaan maksama osuus palveluista tulee nousemaan ja koko maksujärjestelmästä tulee entistä vaikeaselkoisempi ja vaikeasti hallittava

me sosialidemokraatit esitimme takuueläkkeen pientä korotusta joka olisi vähän kompensoinut indeksijäädytyksen vaikutusta kaikkein pienituloisimmille eläkkeensaajille

koska omaishoito on kuntien määrärahaperusteinen ja määrärahasidonnainen palvelu kunnat voivat itse määritellä milloin ja millä kriteereillä he antavat omaishoitopalveluja hoidettavalle ja omaishoitajalle

näitä tarkastellaan omissa erillisissä hankkeissaan osana hallitusohjelman mukaista kuntauudistusta ja siihen liittyvää sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta

jos kunta päättää ottaa palvelusetelin käyttöön voi kukin kunta itse päättää omat kriteerit ja perusteet palvelusetelin arvolle niin tulosidonnaisuuden kuin myös tasamaksun osalta

tätä tavoitetta emme saaneet läpi mutta valopilkku tietysti on eläketulovähennyksen korotus jolla kuitenkin voidaan parantaa pieni ja keskituloisten eläkeläisten tilannetta

me sitten on vuorossa on lopultakin edusti

pidän tärkeänä että jatkossakin julkinen palvelutuotanto on pääsääntö kaikkialla myös pienissä kunnissa ja yksityinen ja kolmas sektori täydentävät niitä

arvoisa herra puhemies

tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti jo sitä että eri kunnissa palvelusetelin arvo on erilainen ja asiakasmaksun omavastuun lopullinen hinta on erilainen elikkä asiakasmaksun osalta tämä tuo ihmiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä kunnassa he asuvat

kun määrärahat ovat kunnassa loppu uusia omaishoitosopimuksia ei loppuvuodesta enää tehdä omaishoitosopimuksia irtisanotaan ja palveluita heikennetään

eläkeläisten taloudellista asemaa pitääkin seurata tarkasti ja ottaa viestit toimeentulon vaikeuksista vakavasti

olennaista on myös se miten ikäihmisten palvelut toimivat sekä se että kaikilla on tasa arvoiset mahdollisuudet saada tarvittavat palvelut tuloistaan huolimatta

arvoisa herra puhemies

mietinnössä todetaan liikennepolitiikasta mielestäni hyvin osuvasti että liikennepolitiikka tulee kytkeä kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen

arvoisa puhemies

kriteerien noston jälkeen kunnissa todetaan että jokaiselle joka täyttää kunnassa määritellyt kriteerit tehdään omaishoitosopimus

on tärkeää että nuoren tuki on hänelle räätälöityä

tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta hänen elämäänsä ylipäätään sekä hänen sijoittumistaan työhön opiskeluun tai erilaisiin harjoittelupaikkoihin

käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin sitä että hallitus siirtää jää palvelu ja asiakasvaa tai palvelu palveluvastuuta potilaalle

pidän myös välttämättömänä että kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman pohjalta ryhdytään välittömästi lainsäädäntötoimiin jotta omaishoitajien asemaa ja palveluiden saamista voidaan parantaa

jos lääkäri tarjoaa potilaalle palveluseteliä on lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön velvollisuus selvittää potilaalle palvelusetelin piirissä olevat eri palveluntarjoajat sekä myös muut palvelu ja hoitovaihtoehdot sairauden hoidolle

nuorisolle jää juuri näin olisi nuorison elämäntilanteen tukemiseksi

omaishoitajat ja läheiset liitto teki asiasta kantelun muutama vuosi sitten oikeusasiamiehelle

nyt jos ajattelen tätä budjettimietinnössä olevaa venäjää niin tämä kokonaisajattelu sopii hyvin tähän mietinnön strategiaan elikkä meidän pitää toimia kokonaisvaltaisesti

tämän lisäksi haluan vielä todeta että toimintojen rakenteellinen muutos ja painopisteen siirtäminen erityislainsäädännön palveluista yleispalveluihin edellyttää paitsi toimintatapojen myös asenteiden huomattavaa muutosta sosiaalihuollossa ja sen kehittämisessä

liitossa me emme hyväksyneet kuntien yksipuolisia sopimusten irtisanomisia palveluiden leikkauksia tai sitä että kunnan kriteerien perusteella omaishoitajan kanssa jolla olisi ollut oikeus omaishoitosopimuksen tekemiseen sitä ei tehty vaan kunta eväsi sen sillä määrärahat olivat loppu

venäjän myönteinen vahva taloudellinen kasvu näkyy rajaliikenteessä

hoitohenkilökunnan on myös selvitettävä potilaalle eri palveluiden ja hoitojen kustannusvaikutukset asiakasmaksut palvelusetelin maksukriteerit ja omavastuut ja sairausvakuutukseen sekä maksukattokertymään liittyvät vaikutukset

näin omaishoitajat ovat lainsuojattomia omaishoitolaista huolimatta

me olemme tänään kyselytunnilla keskustelleet terveyseroista ja toimeentuloeroista

arvoisa herra puhemies

tämä ei ole siis mitenkään yksinkertainen tehtävä kunnan eri työntekijöille mutta ei tämä ole myöskään helppo kokonaisuus asiakkaalle

kysyisin ministereiltä näkemyksiä siitä että kun meillä on valtavasti tietoa köyhyydestä mistä köyhyys syntyy ja mistä toimeentulo ja terveyserot syntyvät siitä huolimatta me emme ole osanneet hyödyntää sitä olemassa olevaa tietoa ja nyt täytyy todeta että ei aikaisemminkaan mutta ei varsinkaan nyt tämän hallituskauden aikana kun terveyserot ovat entisestään kasvaneet

säännökset myös terveydenhuollon osalta on tarkoitus yhdenmukaistaa ja sisällyttää sote järjestämislakiin

omaishoito perustuu kunnan harkintaan

arvoisa herra puhemies

tästä syystä olen todella harmissani ettei hallitus jatkanut ministeri huovisen käynnistämää uutta omaishoitolakia jonka tavoitteena oli vahvistaa omaishoitajien oikeusturvaa estää yksipuoliset sopimusten irtisanomiset ja turvata tasa arvoinen asema eri puolilla maata asuville omaishoitajille

meidän pitää tässä yhteydessä ehdottomasti turvata sosiaalialan kehittämisen sekä tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuus

elikkä yksi syy minkä takia nämä vahvat peruskunnat tarvitaan on se että me pystyisimme vahvistamaan meidän olkapäitämme saisimme riittävän vahvan väestöpohjan vahvemmille kunnille

tässä yhteydessä asiakkaan pitää myös päättää taloudellisesti mikä malli hänelle olisi paras vaihtoehto

tästä me emme voi tinkiä

arvoisa rouva puhemies

tarkoituksena tätä kautta on myös vahvistaa meidän perusterveydenhuoltoamme sosiaalitoimeamme ja tuoda sitten kuten täällä on sanottu arkierikoissairaanhoito lähemmäksi perusterveydenhuoltoa

on sinänsä hienoa että hallitus pyrkii nyt etsimään kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi sellaisia keinoja jotka eivät kohdistu niin yksipuolisesti vuorotyöläisiin

arvoisa puhemies

lain lähtökohtana on että palvelusetelin käytössä asiakkaan omavastuu on suurempi kuin julkisen palvelun asiakasmaksu

tätä kautta me pystymme vahvistamaan ennen kaikkea ihmisten palveluitten saatavuutta ja vahvistamaan myös palveluitten laatua ja tavoitteena on myös se että me saisimme tämän turvattu kaikkialla eri puolilla suomea

seuraavissa kehyksissä käydään jälleen kerran keskustelua rajaturvallisuudesta sekä myös tästä venäjän myönteisestä kehityksestä ja mahdollisesti viisumivapauden tuomista erilaisista haasteista

hallitus on nostanut sosiaali ja terveyspalvelujen ja kuljetuspalvelujen asiakasmaksuja jotka ovat osaltaan vaikeuttaneet omaishoitoperheiden mahdollisuutta saada tarvittavat palvelut

kysyisin ministereiltä sitä mikä on teidän näkemyksenne siitä miten pystytään ensinnäkin vähentämään riippuvuutta toimeentulotuesta mitenkä pystyttäisiin entistä paremmin hyödyntämään se asiantuntijuus jota ministereillä ja ministeriöillä ja eduskunnalla on sekä thlltä että omasta ministeriöstä ja miten pystyttäisiin hyödyntämään sitä aidosti päätöksentekoon jotta terveyseroja ja toimeentuloeroja voitaisiin vähentää

on toisaalta hieman kummallista että hallituksen huonoja vaihtoehtoja viedään tässä sivussa kuitenkin eteenpäin aivan kuin mitään ei olisi tapahtumassa

palvelusetelin vaihtoehto ei siten ole todellinen vaihtoehto kaikille kuntalaisille